on tietysti ihan perusteltua ja hyvä että lainsäädäntöä saadaan mutta minkälaista lainsäädäntöä se on meidän vastuullamme suomen osalta vaikka olemmekin eu orjia tässäkin asiassa sanan syvimmässä merkityksessä

palvelurakennepuoli sen sijaan on ollut jumissa ja nyt meillä on käsittelyssä yksi tämän jumituksen avaamiseen tarkoitettu lakiesitys joka ei kuitenkaan merkitse käytännössä kovinkaan paljon vain siirtää todellisten ratkaisujen tekemistä eteenpäin mahdollisesti tämän kokeilun jälkeiseen aikaan koska kokeilu on määräaikainen

perustelut tuolloin olivat valtiontaloudelliset mutta myös kannustustavoite tässä oli

eli voin vakuuttaa että hallituksen aikeet työ ja elinkeinohallinnon uudistamiseksi alue ja seudullisella tasolla ovat sellaiset että niihin palveluodotuksiin joita siellä on sekä elinkeinoelämän että työllistettävien työvoiman siis kannalta niihin haasteisiin ja tarpeisiin pystytään kyllä hyvin vastaamaan

sehän oli raakaa köyhien kyykyttämistä todella rajua leikkausta kaikista mahdollisista kohteista sosialidemokraattien johdolla vasemmistoliiton tuella ja niin edelleen

työttömät joutuivat siis kärsimään tästä ja tämä heikennys yhdessä työttömyysturvan tason jatkuvan jälkeenjääneisyyden kanssa on ajanut meillä suuren osan työttömistä köyhyyteen ja heidän perheensä toimeentulotuen varaan

arvoisa puhemies

todellakin silloin saatiin talous kasvuun kun näin meneteltiin että pantiin tuo veroprosentti sellaiselle tasolle että se ruokki taloutta

näin ollen seuraavalle hallitukselle joka jo kolmen neljän kuukauden kuluttua työnsä toivon mukaan aloittaa ovi on auki koko kuntasektorin uudelleenjärjestelemiselle kaikilta osin

iloitsin siitä silloin ja ajattelin että varmaan nyt sitten tältä pohjalta tätä lakia valmistellaan ja viedään eteenpäin mutta valitettavasti se oli vain pääministerin ihanne ei realismia

tämä tilanne joka meillä nyt on eli se että työtön ei saa pääsääntöisesti hankkia tuloja lainkaan ilman että työttömyysturvaa leikataan passivoi työttömiä ja estää heitä hankkimasta edes hieman tuloja taloutensa parantamiseksi

larikka tuossa arvioi että tämä kampanjakatto josta me vasemmisto ja kristillisdemokraatit olemme sitä mieltä että se pitäisi tänne lakiin saattaa mukaan ja voimaan olisi juridisesti tai muutoin hankala

täällä on selkeästi havaittavissa että kokoomus ja sosiaalidemokraatit ovat täysin samalla ladulla hiihtämässä ja malli on se että suomeen sata kuntaa ja sillä järjestetään nämä kunnallishallinnon ongelmat

tämä mitä ministeri pekkarinen sanoi oli äärimmäisen tärkeää ja oletan että ministerit ovat yhteisessä ministeriössään linjanneet asiat niin että ovat näiden sanojen takana

meillä on nyt tämä laki joka määrittelee tämän hallituksen gmo politiikan ja olen siitä peruslähtökohdilta ja monien keskeisten kysymysten osalta valitettavasti eri mieltä

sosialidemokraattien kovalta kritiikiltä vie kyllä melko täydellisesti tänä päivänä pohjan se että teillä oli valtiovarainministerin salkku viimeiset neljä vuotta

työttömät joiden tulotaso on erittäin alhainen kuluttaisivat nämä lisätulot oman ja perheensä parhaaksi ja lisäisivät väistämättä kotimaista kulutusta eli tämä olisi nyt tehokasta elvytystä

totean kuitenkin että tarastin työryhmä jonka kokouksissa itse olin mukana päätyi sitä esittämään

totean vielä että tuossa kevään ja vähän kesänkin aikana seurasin maa ja metsätalousministeriön nettisivuja ja tästä asiasta siellä ei ollut sanaakaan pitkiin aikoihin vaikka tämä oli valmistelussa koko ajan

linja jonka te valitsitte ja jota te veditte on osaltaan johtanut siihen että meidän talous on tässä kurjassa kunnossa missä se nyt on ja mistä sitä nyt nostetaan ylös tälläkin veropaketilla ja tulevilla kun päästään rauhassa tekemään

mauri salo joka kävi sitten tämänkin esityksen ja koko hankkeen rajuun kritiikkiin

siellä oli monenlaisista muista asioista raportteja selvityksiä mutta tämä oli unohdettu koko ajan

se olisi myös sosiaalisesti erittäin oikeudenmukaista työttömiä kohtaan ja myös heidän perheitään ja läheisiään kohtaan ja väitän että tällainen kohtuullinen lisätulojen hankkimisoikeus vähentäisi näin myös työhallinnon byrokratiaa

nythän täytyy muistaa että hallitus on ollut puoli vuotta vallassa ja siitäkin kesäaikaa oli puolet joten näitä uudistuksia ei ole ehditty valmistella niin kuin kunnollinen valmistelu olisi edellyttänyt

ensin haluan antaa kiitokset hallitukselle siitä että se vuosi sitten otti onkeen tämän eläkeläispuolison kireämmän verotuksen ja esitti tässä verolaissa sen epäkohdan korjaamista

en tiedä oliko tarkoitus vai vahinko

kyllä tänne on kirjoitettu niin että tämä malli mitä esitetään vastalauseessa on pitävä malli eli mahdollinen toteuttaa

mutta tämä on tosiasia että sosialidemokraatit kantavat tästä vuodesta vielä pitkän vastuun ja teidän kritiikiltänne pohja kyllä tässä mielessä on poissa

hän totesi että henkilöstön työuupumus on lisääntynyt viimeisten parin vuoden aikana tuntuvasti ja että sähköisten palveluitten kautta näitä palveluita ei voi enempää enää hoitaa

siinä todetaan että vaalikampanjan yhteenlasketut kulut sanoma ilmaisjakelu ja aikakauslehdissä radiossa televisiossa tietoverkoissa mainonnan suunnittelussa sekä maksullisessa ulkomainonnassa ja muussa vastaavassa maksullisessa mainonnassa eivät saa ylittää ja niin edelleen

tilanne on avoin täydellisesti ja seuraava hallitus voi tehdä mitä haluaa ja sen on pakko tehdä myös voimakkaita päätöksiä koska taloudellinen tilanne on kerta kaikkiaan niin hankala että päätöksiä on tehtävä siitäkin syystä

puhutaan ensi vuodesta mutta sen verran vielä menneisyyteen että olen samaa mieltä tästä seinän sisälläkin on siis ala finanssialan kohtelusta ja toivoin että hallitus siihen paneutuu nyt rauhassa ja perusteellisesti

tulot voisivat koostua esimerkiksi lyhytaikaisista ehkäpä talkootyyppisistä urakka ja muista tehtävistä myyntituloista erilaisesta kansalais ja vapaaehtoistoiminnasta josta saatetaan maksaa korvausta kokouspalkkioista tai muista vastaavista korvauksista sekä myös työkyvyn ylläpitämiseksi harjoitettavasta vähäisestä työstä

no tiedämme tietysti ja te viisaammat tiedätte vielä paremmin että eihän suomen oloissa ihan mitä tahansa kasvateta meillä ei maissia taideta paljon kasvattaa eikä monia muitakaan mutta esimerkiksi ruotsin ja tanskan vastaava laki sisältää sokerijuurikkaan ja meilläkin sokerijuurikasta viljellään

sitten perusteluissa tätä asiaa pohditaan ja siellä sitten myös puututaan kiertämismahdollisuuksiin ja muihin ongelmiin

sitä vain ihmettelen että miksi te ette viime kaudella siihen paneutuneet kun oli tiedossa täysin että tällainen epäkohta epätasa arvo meillä on

täällä on moni käynyt oman alueensa tilanteen kimppuun ja niin minäkin lyhyesti totean että keski suomessa perusterveydenhuollon järjestämistilanne on jos mahdollista täysin sekaisin

kun näin työryhmä on asiantuntijan johdolla ja asiantuntijoita kuullen päätynyt siihen että kampanjakatto on mahdollinen ja se olisi toteutettavakin kuuden puolueen mielestä tuossa työryhmässä niin voin sanoa että kyllä se että hallitus siitä luopui on puhtaasti poliittinen ja oman edun puolue edun ajamista tarkoittava ratkaisu

nyt ovat käsittelyssä kuitenkin tuloveroasteikot ja niihin liittyvät eräät lait ja näiden osalta täytyy todeta että hallituksen linja on selkeä muutos edustaja heinäluoma

tämä menettely poistaisi myös sen epäkohdan joka pari kolme viikkoa sitten oli täällä käsittelyssä ed

jämsällä on oma mallinsa jossa on tämä pihlajalinna mukana eli yksityissektori noin puolella mukana siinä yhtiössä ja se on siis yhtiöitetty

seurujärven lakialoitteen pohjalta

seurujärvi esitti vapaapalokuntatyön korvauksien lukemista erityisenä tuloryhmänä tämän saman oikeuden eli suojaosuuden piiriin mutta hän sinänsä erinomaisessa aloitteessaan esitti vain vapaapalokuntatoiminnan korvausten hyväksymistä sellaisiksi tuloiksi jotka eivät leikkaisi työttömyysturvaa

pienituloisten verotusta kevennetään

arvoisa puhemies

me olisimme halunneet kohdentaa ne toisin

eli näissä pykälissä mielestäni vedetään suuntaviivat jotka hallituksella on gmo politiikan suhteen ja ne suuntaviivat eivät minua tyydytä

yhtiövastikkeet ovat nousemassa

eli asumisen kustannukset nousevat niin lapsiperheillä eläkeläisillä kuin kaikilla muilla ja tämä vie monia ihmisiä valitettavasti esimerkiksi yksinhuoltajia yksinäisiä ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon

jos mitään ei tehdä niin kuin täällä oppositio vaatii niin on tietysti aivan selvä asia että suomen vetovoimaisuus muihin maihin verrattuna kasvaa kun muut menettelevät näin kiristämällä

te nostatte ehkä vasemmistoliitto erityisesti niin korkealle että alkaa haittatekijöitä olla ja muitakin kuin wahlroos siirtyy maasta ulos

laaja uusi jyväskylä on isäntäkuntana hankasalmen muuramen ja uuraisten osalta aloitti tämän vuoden alussa eli siellä on neljän kunnan isäntäkuntayhteistyö

kokemukset tällä hetkellä ovat tietysti vain puolen kuun mittaiset mutta ainakin neuvotteluissa onnistuttiin kohtalaisen hyvin näitä pienempiä kuntia ajatellen ja palvelut ovat järjestymässä ihan mukavasti

tänä vuonna tulee hakemaan yhä useampi kun tällä linjalla mennään

katson että on monia muitakin tuossa esimerkinomaisesti mainitun tapaisia tuloja jotka on kohtuullista antaa työttömän hankkia ilman että hänen pientä työttömyysturvaansa heti rokotettaisiin niin kuin nyt tapahtuu

mitkä ovat rajat

niitä ei hallitus ole tässä kertonut vaan avaa tämän tien johon sitten helposti jatkossa vedotaan että silloin on otettu tällaiset periaatteet ei niitä nyt tarvitse muuttaa eli ollaan paljon periaatteellisemman ja vakavamman kysymyksen kanssa tekemisissä

eikö olisi aika korjata tätä perusturvaa nyt ja nopeasti näiden ihmisten osalta

minä uskon että meillä keskustan kanssa on aika paljon samanlaisia tavoitteita ja kokoomus sitten on hallituksessa vastuullisesti mukana työllisyyttä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantamassa ja toivon todella lämpimästi että sosialidemokraatit ovat tässä työssä mukana jatkossa eivätkä etsi vain sitä millä voi vastustaa millä voi jarruttaa

sitten on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alaisena seututerveyskeskusliikelaitoskuntayhtymä kuulitte ihan oikein

osa olisi pitänyt jättää tekemättä ja sitten tässä osa pitäisi kohdentaa niin kuin meidän esityksemme tässä vastalauseessa on erityisesti lapsiperheiden hyväksi ja muutoinkin painokkaammin pieni ja keskituloisten hyväksi

seututerveyskeskusliikelaitoskuntayhtymä sairaanhoitopiirin sisällä ja siihen kuuluu kahdeksan kuntaa jotka ovat täysin hajallaan laidasta laitaan keuruulta joutsaan ja konnevedelle ja siinä välillä muutama kunta

totean että tämä esittämäni lainmuutos ei merkittävästi aiheuta lisäkustannuksia tai tulonmenetyksiä valtiolle

tässä mielessä tämä on ikään kuin tilapäinen eli migri voi näitä rajoja tarkistella milloin tahansa

meillä on kolmiosainen talouden pelastuspaketti kaiken kaikkiaan

voi oikeastaan sanoa että päinvastoin se vähentäisi toimeentulo ja hallintomenoja ja lisäisi työttömien ostovoimaa mikä toisi lisää välillisiä veroja ja vaikuttaisi varmasti myös työllisyyteen esimerkiksi palvelualoilla positiivisella tavalla ja pienentäisi vähän niitä kohtuuttomia tuloeroja jotka nyt ovat olemassa ja jotka ovat esimerkiksi tämän nykyisen hallituksen aikana edelleen vain voimakkaasti kasvaneet

on aivan selvä asia että jos me annamme lapsiperheille ja muille pieni ja keskituloisille veronkevennyksiä niin se elvyttää kaikkein parhaiten kulutuksen kasvun kautta kotimaista taloutta

sillä ei ole oikeastaan minkäänlaista pohjaa koska millään kunnalla ei ole riittävästi sairaansijoja

tarvitaan toisena vaiheena nämä työelämän uudistukset sosiaaliturvajärjestelmän uudistukset ja kolmantena tarvitaan myös nämä suuret rakenteelliset uudistukset

mutta hyvätuloisille joita hallitus edelleen suosii annetut veronkevennykset eivät koidu samalla tavalla yhteiseksi hyväksi vaan menevät yksityisen hyväksi niille kohdentuen joilla ei mitään elvytystarvetta kerta kaikkiaan ole

eli leikitään kyllä että lailla on rangaistuksen kauttakin jotakin tehoa mutta todellisuudessa sitä ei ole juurikaan

saarijärven seudulla on muistaakseni viiden kunnan sosiaali ja terveyskuntayhtymä saarikka nimeltään joka hoitaa myös siis sosiaalipuolen tehtävät

eilen hyväksyttiin täällä eläkeuudistus

tiedämme että meillä on nämä valtavat keskitetyt viljelmät joita hallitus vielä voimakkaasti ajaa eli tuhoaa perheviljelmiä ja haluaa suuret teollisuusmuotoiset tuotantoyksiköt joissa näitä ruvetaan sitten varmasti ensimmäisenä myös käyttämään ja silloin ovat tällaiset sakot aivan minimaalisia

eli tällä työttömien kannalta inhimillisellä oikeudenmukaisuutta lisäävällä muutoksella työttömyysturvalakiin voidaan saada vain positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa sekä näiden ihmisten hyväksi että koko yhteiskunnan hyväksi

ymmärrän että kun kesällä kuunteli verokeskustelua niin vihreille ja keskustalle tämä linja kyllä olisi kelvannut mutta kokoomus vie ja näin sitten tämä linja nyt valitettavasti tältä osin toteutuu

sitten on vielä pohjoisin osa eli wiitaunioni niin sanotusti eli viitasaari pihtipudas ja kinnula jotka eivät muodosta riittävää aluetta vaan ovat nyt sen täällä käsittelyssä olevan pakkolain toteuttamisen edessä

mutta nyt on tämä veropolitiikka meillä käsissä

pitää olla voimakkaammat rangaistusuhat päällä jos niillä nyt jotakin voidaan sitten pelastaa jos ongelmia tulee

nyt työttömyystilanne on jälleen nopeasti huononemassa ja tämänkin johdosta tämän tyyppisen muutoksen tekeminen eli suojaosuuden palauttaminen on mielestäni hyvin perusteltua

se on kohtuuton pakkolaki viitasaaren seudulle koska sieltä etäisyydet ovat suuret ja palvelut ovat nyt paremmat kuin mitä tämä uusi malli tulee tuomaan mutta todennäköisesti valtioneuvosto viitasaaren seudun pakottaa joko äänekosken yhteyteen tai jollain muulla tavalla

sosialidemokraatit olivat valmiit antamaan varallisuusveron siirtyä historiaan jopa esittivät sitä ja nyt tämä linja on samansuuntainen hyvätuloisia ja varakkaita suosiva

se kertoo siitä että sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana tämä ero oli

täällä on erilaisia malleja tarkasteltu naapuruuslain ja naapuruussuhdelain ja vahingonkorvauslain ja rahastomallien kautta

mielestäni tämä pitäisi kyllä rakentaa uudelleen niin että tehtäisiin puhtaasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon maakunnallinen malli

kristillisdemokraatit siis haluaisivat antaa erityisesti lapsiperheille veronkevennyksiä ja muun muassa huoltajavähennyksen käyttöönottoa esitämme

mielestäni näiden viljelijöiden jotka tähän menevät pitää vastata taloudellisesti selkeästi siitä vahingosta minkä he mahdollisesti aiheuttavat eikä niitä panna veronmaksajien piikkiin niin kuin hallitus tässä on tekemässä

lisäksi on tarpeen tehdä oikeudenmukainen ratkaisu siltä osin että eläkeläiset omaishoitajat palkansaajat ja työttömät eivät ole verotuksen suhteen eri asemassa niin kuin nyt ovat aika raskaasti

olen aika säännöllisesti kysynyt oman kuntani edustajilta viranhaltijoilta minkälaiset ohjeet heillä on tällaisessa vesistörikkaassa kunnassa kuin minun oma kotikuntani on

taitetun indeksin te rakensitte pysyväksi ja muutoinkin veroasteikkoja muuttamalla te suositte hyvätuloisia eläkeläisiä oikein roimasti

tässä on nimittäin erityisesti tämän seututerveyskeskuskuntayhtymän osalta sellaisia ongelmia tulossa käytännössä jotka ovat ihmisten asiakkaiden palvelujen kannalta todella huonoja näin ennustan

epäselvyys on ollut täydellinen

me lupaamme että eläkeläisten verotus korjataan heti kun saadaan työllisyys nousuun ja talous kasvuun

edelleen me olemme sitä mieltä että nyt on oikea hetki saattaa tämä komennusmiesten kohtelu asianmukaiseen kuntoon ja tehdä niin kuin siinä on esitetty eli panna tuo kilometrimäärä ja kriteerit kohdalleen

tämä kokeilu jota tässä käsittelyssä olevassa laissa esitetään on sisällöltään epäselvä

sitten tulee kysymys eteen riittääkö viisi aluetta tästä laajasta maasta antamaan riittävän pohjan pysyvän järjestelmän luomiselle

silloin niin kuin ministeri grahn laasonen kertoi leikattiin koulutuksesta mutta myös uudelleen kohdennettiin ja tehtiin merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja suomi lähti nousuun koulutustaso nousi insinöörejä tuli nokialle ja niin edelleen

olin suoraan yhteydessä jyväskylän yliopistoon ja kysyin kun täällä huudetaan että koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset romuttavat opetuksen ja koulutuksen ja tuhoavat koko yliopiston pitääkö se paikkansa

kotitalousvähennyksestä totean että tämä meidän esityksemme osakeyhtiömuotoisessa asunnossa asuvien osalta on askel joka tulisi nyt ottaa

arvoisa puhemies

sitten se tuleeko suomeen näitä kasveja viljeltäväksi on tietysti mielenkiintoinen kysymys ja niin kuin tuossa alussa totesin ehkä monia lajeja ei meille tule

kuoppa vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt hyvän aloitteen

sinänsä kokeilun kautta eteneminen on usein viisasta mutta toisaalta tämä epävarmuus joka kunnissa on tämän kokeilun aikana vain jatkuu ja jatkuu ja siksi toivon että seuraava hallitus löytää mallin joka on ihmisten asiakkaitten hallinnon ja henkilöstön ja kuntien kannalta asiallinen järkevä ja pysyvä

nyt on äärimmäisen tärkeää että sekä ministeri grahn laasonen että ministeri lindström toimivat niillä linjoilla mitkä ovat kertoneet eli uudistatte koko koulutus tutkimusjärjestelmää alhaalta ylös asti

sain vastauksen

sen jälkeen on syytä miettiä miten voidaan hoitaa kaikkein pienituloisimpien jotka eivät verovähennyksestä hyödy oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelun